muuten haketoimitusten päästöt kasvavat suuriksi

erityisen tärkeätä on huomion kiinnittäminen vähäpäästöiseen logistiikkaan siis siihen että puu tuotetaan hakkeeksi ja kuljetetaan voimalaan mahdollisimman vähäisin päästöin

kaupunkien kaavoitusprosessit ovat liian hitaita

lisäksi suuresta osasta kaavoja valitetaan

järjestelmän ylläpito rahoitetaan lakiin perustuvilla erillisillä maksuilla joita ylläpitäjä on oikeutettu keräämään siirtopalveluiden käyttäjiltä perittävien maksujen yhteydessä

kaavojen määräykset saattavat pahimmillaan pysäyttää järkevän rakentamisen

hallitus esittää että tuulivoimalla biokaasulla ja metsähakkeella tuotetulle sähkölle maksettaisiin kiinteää sähkön tuotantotukea jos voimalaitos ei kuulu syöttötariffijärjestelmään

kaavojen muuttaminen on hidas ja pitkä prosessi ja toisaalta usein vedotaan myös resurssipulaan kun otetaan puheeksi vanhojen kaavojen ajanmukaistaminen

pankkien rahoituslaitosten sekä vakuutusyhtiöiden kyky kantaa tappiota parani talouden taantumasta huolimatta

oletan että seuraavakin ylläpitäjä on fingrid

niiden tappionsietokyky on hyvällä tasolla

kaavamääräykset voivat turhaan nostaa esimerkiksi pientalorakentamisen kustannuksia ja suuremmat rakennuskohteet voivat jäädä vaille toteutusta tai siirtyä muualle pitkän odottelun vuoksi

erittäin tärkeätä on että tuotantotuet ovat järkevässä suhteessa investointitukien kanssa pientuotannon turvaamiseksi

arvoisa herra puhemies

tynkkynen äsken mainitsi toivottavasti se selviää aikanaan

mielestäni yksi erittäin tärkeä osa on kierrätys ja jätteitten käsittely ja siitä kyllä voi sanoa että siinä yksityinen puoli on valovuoden edellä ympäri maata

eli east anglian yliopiston ilmastotutkimuksen yksikköön tehtiin tietomurto josta maailmalle on levinnyt joukko sähköpostiaineistoa joka viittaa selvästi siihen että ilmaston lämpenemistä koskevaa dataa on tietoisesti haluttu muokata

monissa kunnissa on lähes ammattimaisesti toimivia henkilöitä ja järjestöjä jotka valittavat lähes kaikista mahdollisista kaavaratkaisuista

sähkön hinta määräytyy pohjoismaisessa ja pian eun pörsseissä eikä uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön hintataso poikkea vaikkapa kivihiilellä tuotetun sähkön hinnasta

rahoitus ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuus on parantunut pankkeja lievemmin mutta kasvua on nähtävissä

hintatasoon on syytä keskittää huomiota miten saadaan uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö edullisemmaksi kun sen tuotantoa muutenkin tuetaan valtion toimesta

maailma ei ole pelkästään tietomurron varassa onhan maailmalla lukuisia tiedemiehiä jotka kyseenalaistavat teorian ilmaston lämpenemisestä

edellä olevan perusteella kysynkin onko olemassa erityisiä perusteita ylläpitää optiota valtion pääomasijoitusta pankeille

sinänsä optiota kaiken varalta voidaan ylläpitää vaikka se todennäköisesti on virinnyt

arvoisa puhemies

oikeusministeri lupasi tarkasti seurata käsittelyajoissa tapahtuvaa kehitystä ja pyrkiä parhain mahdollisin keinoin varmistamaan valitusprosessien sujuvuuden ja riittävän nopeuden erityisesti ratkaisutoimintaa tehostamalla ja resurssien oikealla kohdentamisella

aikaisempaan puheenvuoroon vielä lisäisin sen miten tärkeää on huomata tämä keskustataajamien kehittäminen

eun ilmastopolitiikka perustuu kuitenkin siihen näkemykseen että ilmasto on voimakkaasti muuttumassa ja lämpiämässä

ilmastopaneelin ulkopuolisista tutkijoista enemmistö on eri mieltä

itsekin olen epäillyt ja epäilen edelleenkin vielä kuten aikaisemmin puheessani jo mainitsin tämän totaalista vaikutusta mutta uskon että kyllä se kilpailu ja seuranta kuitenkin tulee olemaan sen verran kovaa että eiköhän sillä sitten aikamoinen vaikutus ole

mielestäni hallitukselta tarvitaan nyt lakiesityksiä jotka nopeuttavat merkittävästi valituksen käsittelyä sekä poistavat aiheettomien valitusten tekemisen mahdollisuuden

tämä edellyttää tietysti jopa osan asiantuntijoista vaihtamista

lisäksi ilmastotutkimuksen aineistosta ja tutkimusmenetelmistä on saatava avoimesti tietoa jotta tutkimuksen vertaisarviointi on ylipäänsä mahdollista

telkkä on liitettävä laite ei kai tässä ehdotetaan että tekniikan kehittämiskeskus voi kilpailuttaa tavaran ja palveluntuottajat niiden pienten ja keskisuurten yritysten puolesta jotka saavat kehittämiskeskukselta rahoitusta tutkimus kehittämis tai innovaatiotoimintaan

arvoisa puhemies

lakiesityksessä olevan säännöksen mukaan voitaisiin tietyllä alueella jolle on tarkoitus toteuttaa keskitetty lämmitysjärjestelmä ottaa kaavaan määräys velvollisuudesta liittyä tähän järjestelmään

mielestäni tässä on kaksi ongelmaa

olemme pitäneet ilmastonmuutosta selviönä vaikka ilmastotutkimuksen tulokset ovat erittäin epävarmoja

ensimmäinen ongelma on siinä ettei tämä kuulu tekniikan kehittämiskeskuksen toimintaan eikä keskuksella ole sellaista tarjous ja hankintaosaamista jota tässä tapauksessa vaaditaan

eli psykologit yleensä aina tutkivat ihmiset ja käyvät nämä lävitse jos haluatte totuuden tietää

voidaanko tällaisia rakennuttajia sitovia kaavamääräyksiä tehdä

siksi on ensiarvoisen tärkeää että valtiot voivat luottaa siihen että tiedemiehet pyrkivät objektiivisuuteen ja riippumattomuuteen tutkimuksissaan

onko oikein rajoittaa valinnanvapautta näin radikaalisti

psykiatri on sitten se lääkefirmojen ja kelan ja muun vastaavan loppupääte joka ottaa vastuun ja määrää yleensä lääkkeitä ja rahastaa jollain terapialla loppuelämänsä

toinen ongelma on siinä että tekes saattaa hankkia sellaisen palvelujen tuottajan tai tuotteen joka ei kelpaa yritykselle

onko mahdollista että tällaiseen ei fyysiseen ympäristöön liitetään määräys joka johtaa kuitenkin pakkotilanteisiin muiden kuin maankäytöllisten tavoitteiden toteuttamiseksi

vaikka ilmasto ei välttämättä ole muuttumassa eikä maapallon lämpötila nousemassa on tärkeätä että huolehdimme päästöjen emmekä pelkästään hiilidioksidipäästöjen tehokkaasta vähentämisestä ilmakehästä maaperästä vesistöistä ja merestä

jos oikein ymmärrän valiokunnan mietinnön runsas lisälasku tulisi lakiesityksen mukaan ainakin kuntien kirjastotoimelle kuvataiteen jälleenmyynnille sekä televisio ja radioyhtiöille

yleensä yritykset toivovat että palveluita tai tuotteita hankitaan sellaiselta yritykseltä joka on asianomaista yritystä lähellä tai joka vastaa asianomaisen yrityksen odotuksia ja tarpeita

arvoisa puhemies

minusta hallituksen lakiesitys on ensimmäinen esimerkki kansalaisten ja rakentajien pakottamisesta ilmastonmuutokseen vedoten

seurauksena on se että kirjastot ostavat yhä vähemmän kirjoja lainattavaksi kuvataiteen jälleenmyynti vaikeutuu ja taideteosten esilläpito internetsivuilla televisiossa ja radiossa tulee vaikeammaksi

tässä pannaan ikään kuin kolmas osapuoli toimimaan yrityksen puolesta vaikka tosiasiassa olisi parempi että yritys itse hankkisi palvelunsa ja tavaransa

seuraavaksi kaavalla kai pakotetaan rakentajat valitsemaan tiettyjä rakennusmateriaaleja globaaleihin ympäristötavoitteisiin vedoten

ryhdyttävä suunnittelemaan irtautumista öljystä ja hiilestä osana ympäristö ja energiapolitiikkaa

mielestäni lakiesityksen edellä mainittu kohta tulee aiheuttamaan vastareaktion omakotiasujien ja rakentajien piirissä

se että tekes toimii välikätenä saattaa aiheuttaa informaatiokatkoksia ja prosessista tulee helposti kovin byrokraattinen

keskustelu on nyt päättynyt lakin syväksi kaksi työtä perillisten ja toinen käsittely on päättynyt ja asia loppuunkäsite tai toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestykseen seitsemäs asia

pakolla ei saada mitään aikaan

lopuksi

mielestäni hallituksen tulisi kiinnittää huomiota myös siihen että rakennuksen omistajalla on oikeus ja mahdollisuus liittyä kohtuullisen etäisyyden päästä kaukolämpöverkkoon

lain pitäisi myös neuvostoliitosta kaasinen talous oli

suurten öljykenttien tuotanto laskee eivätkä uudet öljykentät riitä tyydyttämään kysynnän kasvua

kaikkien maailman valtioiden pitää olla hyvin pian valmiina hyödyntämään vain ja ainoastaan vaihtoehtoisia uusiutuvia energianlähteitä

olen ed

laukkasen kanssa puurakentamisesta paljon samaa mieltä ja lisänä vielä ajattelin että julkisessa rakentamisessa pitäisi kyllä pystyä puuta paljon paremmin hyödyntämään

tällainen ajattelutapa on itsensä pettämistä

koska maailman väestö kasvaa lisääntyy myös puun poltto

loput yksityiset sosiaalipalvelut kuuluvat kansalaisjärjestöille

pääsiäissaaret ja islanti ovat huonoja esimerkkejä puun loppuun käyttämisestä mutta eurooppa polttaa nyt etelä amerikan ja sademetsien puita

kolme yksityisten sosiaalipalvelujen suurinta kohderyhmää olivat lapset vanhukset sekä vammaiset

tässä ei ole järkeä

arvoisa puhemies

kun vanhusten palvelujen tarve edelleen lisääntyy sosiaalipalveluja tuottavien yritysten määrä on edelleen kasvussa

mitkä ovat kepit ja porkkanat joiden avulla päästöjä voidaan vähentää

arvoisa rouva puhemies

päästökauppa ei ole tehokas ohjauskeino koska sen kustannukset peritään suoraan kansalaisilta

sosiaalipalvelut on työvoimavaltainen ala

kun päästöoikeuksia on saanut valtaosin maksutta ei teollisuus ole nähnyt tarpeelliseksi päästöjä vähentävän tuotantoteknologian kehittämistä

suurimmat liikenteen turvallisuusviraston maksujen korotukset tehtiin joulukuussa nimenomaan koskien tieliikenteen kuljettajantutkinnosta perittäviä maksuja

päästökaupasta ei ole kansalaisille hyötyä koska markkinat tasaavat sähkön hinnan riippumatta siitä onko sähkö tuotettu päästöttömästi vai ei

hoivamarkkinoilla pienet yritykset pyrkivät erikoistumaan koska isot yritykset pyrkivät valtaamaan markkinoita valtakunnallisesti

olisiko tehokkaampaa verottaa päästöjä

myös sosiaalipalveluja tarjoavat kansalaisjärjestöt pyrkivät mahdollisuuksien mukaan yhtiöittämään toimintaansa

jo syksyllä saatiin ensimmäisiä tietoja siitä että jatkuvasti kiristyvät kuljettajavaatimukset vähentävät merkittävästi työvoimatarjontaa kuljetusyrityksille

arvoisa rouva puhemies

tutkinnot tehdään yhä hintavammiksi ja vaativammiksi

arvoisa puhemies

keskeinen ongelma yritysten sosiaalipalvelualan kehittymisessä on palvelumarkkinoiden tasapainottomuus

mielestäni tällaiset asiat pitää säätää kansallisella tasolla

oudoksun käytäntöä että aina esitetään organisaatio perustettavaksi kun itse ongelma pitäisi ratkaista

etelä ja keski euroopan maissa näille kiristyville vaatimuksille näytetään varmaan keskisormea

kunnat ovat lisänneet palvelutuotantoaan vaikka investoinnit rakennuksiin ja henkilöstöön eivät olekaan kustannustehokkain tapa palvelujen järjestämiseksi

erityisen vaikeaa olisi antaa opintotukea avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskeleville koska koulutustarjonta ei johda tutkintojen suorittamiseen

arvoisa puhemies

odotin strategialta tiukempia linjauksia

jos valitusaika on umpeen kulunut tai jos on väärin peritty vero on veronpalautus mielestäni täysin aiheellinen ja oikeudenmukainen sekä joustava

tasa arvo pitää kirjata kunkin työpaikan järjestyssääntöihin

jos kerran avoimen korkeakoulun opiskelijoille annettaisiin opintotukea niin miksei sitten niille jotka ovat korkeakoulujen täydennyskoulutuksessa

ymmärrän kyllä strategian olevan hallituspuolueiden kompromissi

tällaisesta ei hyvää seuraa

tasa arvon pitää toimia käytännössä

selvää on että hallituksen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen kohdentamat voimavarat on alimitoitettu tavoitteisiin nähden

mielestäni opintotuki pitää rajata päätoimisesti yliopistoissa ammattikorkeakouluissa ja keskiasteen oppilaitoksissa opiskeleville

kannatan ed

valiokunta ei ole mietinnössään lainkaan ottanut kantaa koulutukselliseen eriarvoisuuteen joka vallitsee peruskouluista aina yliopistoon

kallista

odotan hallitukselta kuljetusta ja logistiikkaa tukevia ratkaisuja

arvoisa herra puhemies

pidän erittäin tärkeänä että poikien hitaampi kehittyminen otetaan huomioon peruskoulun opetuksessa

yritysten osuus palvelutuotannosta kasvaa merkittävästi

arvoisa herra puhemies

yhtä tärkeätä on se että opetusmenetelmiä kehitetään siten että ne paremmin huomioivat toimintaorientoituneet pojat perusopetuksessa

yksityisten terveys ja sosiaalipalvelujen kilpailuedellytyksiin vaikuttava ongelma liittyy veroihin

sähkön kysynnän kasvun ja vanhojen voimalaitosten alasajon takia uusia voimalaitoksia on rakennettava merkittävästi lisää

eduskunnan tarkastusvaliokunta on tehnyt ansiokasta työtä harmaan talouden torjumisen puolesta

markkinoilla toimivat kunnalliset palveluntuottajat voivat saada palautuksen omiin hankintoihin liittyvästä arvonlisäverosta

ruohonen lerner on vastalauseessaan kiinnittänyt huomiota ongelmiin joita seuraa suomen asianajajaliiton valvonta ja kurinpitovallasta oikeudenkäyntiavustajia kohtaan

palautusmenettely koskee suomessa samalla tavoin kuntia ja kuntayhtymiä ja niiden liikelaitoksia

velvoite rakennusalan yrityksille antaa neljännesvuosittain verohallinnolle urakoitsijatiedot ja palkansaajantiedot ulkomaisen työnantajan ja tätä suomessa edustavan tahon yhteisvastuu palkoista perittävästä lähdeverosta ja ennakonpidätyksistä tilaajan vastuu koko aliurakoitsijaketjusta koskien työehtosopimusten noudattamista ja ehtojen noudattamatta jättämisestä tuntuva laiminlyöntimaksu kaupparekisteritietojen julkisuuden toteuttaminen laajentamalla yritystietojärjestelmän tarjoamia tietoja tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttövelvollisuus ravintola alalla ja muilla aloilla joilla asiakkailta on käteissuorituksia rahanpesun valvontaa varten saatujen tietojen käyttö verovalvon nassa verohallinnon oikeus suorittaa vertailutietotarkastuksia luottolaitoksissa hallintarekisteröityjen arvopapereiden viranomaisjulkisuuden toteuttaminen kansainvälisen sijoitustoiminnan verovalvontaan erikoistuneen yksikön perustaminen verohallintoon törkeistä vero ja muista talousrikoksista määrättävien rangaistusten enimmäismäärän korottaminen neljästä kuuteen vuoteen sekä talousrikosten hovioikeuskäsittelyn nopeuttaminen

pidän erittäin tärkeänä että hoivayrityksille luodaan lisää mahdollisuuksia

näin on toimittava uusiutuvan energian lisäämiseen tähtäävien hankkeiden toteuttamisesta huolimatta

tämä tarkoittaa sitä että kunnat laskevat palvelujensa hinnat todellisten kustannusten mukaisesti

ruohonen lerner toteaa että oikeudenkäyntiavustajat toimivat valtaosin itsenäisinä yrittäjinä lakiasiaintoimistoissa ja ovat silloin suomen asianajajaliiton jäsenten kilpailijoita